mitä ed

ovat pankit vastuullisia siltä osin kuin ne ovat lainottaneet huonoa kreikkaa mutta ovat ne kreikkalaiset ensi sijassa vastuussa siitä että ovat päästäneet valtionsa semmoiseen

minä en henkilökohtaisesti usko että se olisi hyvä vaihtoehto koska tartuntavaara muualle eurooppaan on niin suuri ainakin tällä hetkellä ja sitä kautta suomalainen ihminen tulisi kärsimään enemmän

kyproksen kohdalla olen erittäin tyytyväinen siihen että me saimme ajettua nimenomaan pankkien sijoittajavastuuta ensimmäistä kertaa korostavan bail out paketin

mutta jos uskoo yrittäjyyteen nämä ovat hyviä toimenpiteitä jotka parhaimmillaan vaikuttavat myös siihen henkiseen ilmapiiriin että suomessa halutaan menestyä halutaan kasvaa ja halutaan onnistua

mutta etsitään se rajapinta hiotaan se niin toimivaksi että tämä rajapintakin toimii ja generoi enemmän työmahdollisuuksia työn vastaanottamisen ja tarjonnan mahdollisuuksia kaikille koska tämä hyvinvointi tulee vain työstä

nuorisotakuu tullaan toteuttamaan

me räätälöimme erilaisten toimenpiteiden kautta erilaisissa tarpeissa oleville nuorille toimenpiteitä ja ne eivät ole mitään tämmöisiä hoivatoimenpiteitä

tässä itse asiassa vastauksena toiseksi viimeiseen kysymykseen minä olen aika tyytyväinen siihen että suomi sai ajettua tavoitteensa läpi että eun budjetti pienenee

suomessahan on semmoinen järjestely tällä hetkellä olemassa että valuuttamääräisissä luotoissa meillä on tämmöinen yhteistoimintalauseke ja tätä samaa mallia me olemme ajaneet tässä jo jonkun aikaa euroalueelle yhdessä

toki kuntoutustoimenpiteitä niitä tarvitseville mutta pääsääntöisesti työhön johtavia elämään kiinni sitovia osaamistasoa vahvistavia toimenpiteitä

minä uskon itse että näillä suojaosuuksilla on iso merkitys

siksi että välttyisimme siltä romahdukselta työttömyydeltä pahoinvoinnilta ja velkaantumiselta

olen vaan päätynyt siihen että suomalaisen ihmisen ja työllisyyden kannalta on pienempi paha ettemme päästä niin kuin olli rehn toteaa pensaspaloa muuttumaan metsäpaloksi

olen tyytyväinen että ranskan ja saksan presidentit ottivat tämän niin vahvasti esiin tämän yksityisen sektorin ratkaisun me olemme ajaneet sitä jo kauan sitten että nyt tehdään tämmöinen hallittu ratkaisu jossa lainoittajilla on se päävastuu

kun sanoitte että valtion rooli on merkittävä tuskin tarkoitatte sitä että meidän pitäisi ruveta ostamaan näitä yrityksiä merkittävästi mutta mitkä ovat ne konkreettiset keinot millä yksityinen teollisuus sijoittaisi suomeen mikä mahdollistaisi että heillä olisi enemmän palkanmaksuvaraa uusille työntekijöille

minusta oli positiivista myös se että työttömien valtakunnallisen yhteistyöjärjestön puheenjohtaja lea karjalainen on suhtautunut erittäin positiivisesti ministeri risikon ajatukseen osallistavasta sosiaaliturvasta

pensaspalo kreikassa ei saa muuttua metsäpaloksi euroopassa

erittäin epävarmalta

ei tietysti varmaan kukaan reilulla tavalla ajatteleva ihminen koe että euroopan rikkaimpiin maihin kuuluva saisi sitten eu tukea enemmän kun kerran on ajanut budjetin pienentämistä ja onnistunut siinä mutta jos katsotaan meidän maataloustukiratkaisuamme tai aluepolitiikkatukiratkaisuamme niin kyllähän nyt pienenevän eu budjetin alla se saavutus minkä me teimme hyvä oli

näin minä olen itse myös taipuvainen ajattelemaan

toistaiseksi nämä operaatiot ovat siinä onnistuneet että me olemme välttäneet tämmöisen täydellisen talouskatastrofin

hänen perusteensa on että jokaisesta ihmisestä pitää välittää ja hän nimenomaan lähtee siitä että kysymys on pitkäaikaistyöttömille vastikkeellisuuden tarjoamisesta siitä että osoitetaan että se työnteko aktiivisuus on hyvä asia

en tiedä onko se yksiselitteinen ei varmasti mutta se on erittäin vakavasti otettava esitys ja tuolla jo puhutaan siitä että suomen malli jota me olemme siis esittäneet niin se on nyt tällä hetkellä tarkastelun keskipisteessä

no se sitä yrittää mutta oikeastaan vieläkin tärkeämpää on näiden rakenteiden uudistaminen esimerkiksi työmarkkinoiden uudistaminen niin että työmarkkinat ovat dynaamisemmat ja sitä kautta koko maan kilpailukyky mutta kyllä kreikan tilanne on erittäin haastava ja vaikea siitä ei pysty mitään varmaan sanomaan

markkinat vaativat sitä nostivat korkoa kreikkalaisilta kreikkalaiset tarjosivat jotain hyvin vaatimatonta tähän nykyiseen pakettiin verrattuna ja totesin silloin että kreikkalaisten pitää tehdä kotiläksyt itse

eli tästä nyt tässä on kysymys

me olemme eri mieltä joistakin asioista ja meillä kummallakin on oikeus omaan mielipiteeseemme kun se on perusteltu ja rehellinen

mutta kun täällä alkaa viriämään aika kiva ilmapiiri että työ on kaikkein tärkeintä niin ei katsota ihan hirveän silleen traditionaalisesti ahtaasti sitä asiaa vaan katsotaan missä ne ongelmakohdat ovat ja muutetaan yhteiskuntaa

ainoastaan kreikkalainen voi kreikkalaista auttaa

näillä velkasaneerauksilla mitä nyt on tehty helpotetaan merkittävästi sitä näköalaa eli kreikalla on periaatteessa realistinen näköala selviytyä mutta erittäin suuret haasteet vielä edessä

erilaisiin mielipiteisiin voi uskoa ja niitä arvostaa kun perusteet ja arvot niiden mielipiteiden taustalla ovat selkeät ja puhtaat

sen jälkeen niin kuin moni joka on kansainvälistä taloutta seurannut on huomannut tilanne on mennyt huomattavalla nopeudella huomattavasti huonompaan suuntaan kuin kukaan kuvitteli

on juuri niin kuin sanoitte että me hirveän paljon pystymme tekemään nykyisten sopimusten varassa mutta tämä pankkiunioni on yksi esimerkki josta ei ole ihan täyttä varmuutta päästäänkö esimerkiksi niin pitkälle että meillä olisi vahva eurooppalainen viranomainen joka voisi lakkauttaa pankkeja tai pilkkoa niitä ilman perussopimusmuutosta

tuli ilmeiseksi että kreikka ei saa millään hinnalla lainarahaa jolloin tuli ajankohtaiseksi laatia eurooppalaiset pelisäännöt tämän tilanteen varalle

oliko silloin suomi valtansa kukkuloilla

arvoisa edustaja soini te teette joka päivä työtä jotta suomi saataisiin irti eusta

ihan tähän loppuun vain se kun täällä hyvin usein sanotaan että me joudumme leikkaamaan budjettia ja nostamaan veroja sen takia että olemme osallistuneet lainapaketteihin

minusta on hyvä jos me onnistuisimme biopolttoaineiden kohdalla saamaan vaikkapa sitovia tavoitteita mutta tämä yleinen ajattelutapa että se että eu sääntelee kaikki asiat niin tarkkaan johtaa taloudellisesti epätarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin ei ole hyvä

jos unohtaa nyt tämän laivapuolen niin aika kaukana olemme toisistamme mikä ei sinänsä varmasti yllätä

muistan sen hyvin että kun ajoin kahdenvälisiä ratkaisuja että ei tulisi unionitasoista solidaarisuusratkaisua vaan kahdenvälisiä ratkaisuja olin välillä yksin

kuntauudistuksen idea on se että me rakennamme kuntien kanssa yhdessä uuden alustan palvelujen tuottamiselle

onneksi sain sitten kaverini takaisin

meitä arvosteltiin siitä meitä haukuttiin siitä annettiin ymmärtää että poliittinen painoarvo suomelta on mennyt pitkäksi aikaa mutta nyt mielipiteet ovat tietysti euroopassa muuttuneet

toinen näkemys on sitten se että voisi olla hyvä tuoda hallitustenväliset sopimukset perussopimusten sisään

eli tärkeintä on se että päästöt vähenevät

tämä uusi palvelurakenne on kustannustehokkaampi kuin se mikä meillä tällä hetkellä on ja tästä syntyy tuottavuushyötyä joka pystyy leikkaamaan kustannusten nousupainetta tulevina vuosina

suomi voi hyvin asettaa itselleen vapaaehtoisesti omia sitovia uusiutuvan energian tavoitteita mutta tietysti yhteisten markkinoiden kannalta voisi olla hyvä jos saisimme biopolttoaineisiin sitovia tavoitteita

miksi te teette näin

eli se joka väittää suomen kansalaisille että me joudumme leikkaamaan ja nostamaan veroja sen takia että olemme olleet hallitsemassa muutoin hallitsematonta kriisiä ei puhu totta

mutta niin kuin tässä lukee me emme ole nyt tässä vaiheessa halukkaita lähtemään perussopimusten muuttamiseen noin niin kuin itseisarvoisesti mutta jos sillä saavutetaan jotakin jossakin vaiheessa niin se on ihan hyvä

tuomioja sanoi ettei kukaan halua pelotella

minä en muista että hallituspuolueitten kansanedustajat tai hallitus olisi koskaan puhunut leikkauslistoista

toivon että pystyisin toimittamaan suomenkielisen version kvartaalikohtaisesta sopeutusohjelmasta kreikalle se on luottamuksellista jotta kansanedustajat voisivat siihen tutustua

hallitukselle tämä on aivan keskeisin kysymys koska me tiedämme että tässä maassa on vähintäänkin kaksi itse asiassa kolme maailman mittaluokan assettia eli pääomaa

mutta onko se että vastustaa eurooppalaista yhteistyötä että vastustaa suomen jäsenyyttä eussa ja että vastustaa suomen vaikutusvaltaa euroalueella syy ajaa kaikin keinoin joka ikinen työpäivä ja viikonloppu suomea ja eurooppaa lamaan alituksen mielestäni ja ja olemme ymmärtäneet

kyllä tällä hetkellä on erittäin suuri riski siihen että eu hajautuisi niin että lähes joka maalla olisi omat sopimukset ja se nyt ei voi olla tietysti koko tämän integraation kannalta mitenkään mielekästä ajattelua

me sovimme jo tuossa kehysriihen yhteydessä hallituksen sisällä että kunhan työmarkkinajärjestöt pääsevät tästä kokonaisuudesta sopuun niin tämä hallitus aloittaa lainsäädännön valmistelun valmiiksi että se on seuraavalla eduskunnalla sitten pöydällä

siinä lukee kvartaali kvartaalilta mitkä ovat ne tiukat ehdot

arvoisa puhemies

siitä täällä jossakin kohtaa on kirjauskin että sitä voisi harkita mutta käydäänpä siitäkin vielä tiukempaa tai syvällisempää keskustelua

nyt meidän pitää vain löytää näille kolmelle semmoiset olosuhteet että ne kimpassa rupeavat tuottamaan tähän maahan uutta työtä uusia työpaikkoja uusia teollisia työpaikkoja ja sitä palvelevia palvelualojen työpaikkoja

no mennään tähän pankkikysymykseen

eli jos nämä kaksi väärää käsitystä tarkoituksellista virhettä jättäisitte tekemättä niin paljon vähempi olisi epävarmuutta ja paniikkia suomessa

varmaan eri ihmisillä on erilaisia mielipiteitä

me olemme ymmärtäneet oman roolimme hallituksessa ja eduskuntaryhmissä niin että me teemme työtä sen eteen että suomi ja eurooppa eivät ajaudu lamaan

eli meidän pitää nyt valita asetammeko me ehdot kreikan kohdalle ja asetammeko me ehdot portugalille ja espanjalle ynnä muuta

kun havaitsin nimeni mainittavan siellä perussuomalaisten rakenneuudistuslistalla niin ajattelin nousta vastaamaan huutoon

mitä tulee vakausohjelmaan niin huonoina aikoina totta kai niin kuin komissiossakin on todettu voidaan mennä tämän alijäämätavoitteen reunalle ehkä himpun yli jos on uskottava suunnitelma tulla siitä takaisin

toiset pitävät tärkeänä velkaantumisen taittamista ja ovat valmiita sietämään myös niitä ikäviä päätöksiä toiset taas näkevät asian toisella tavalla

ja hän käyttää oman puheenvuoronsa noin viisi minuuttia toista puhujakorokkeelta ja sen jälkeen käynnistämme siitä niin paljon kulunut ja tietoisuus lisääntynyt mitä tässä tarvitaan

me olemme ymmärtäneet oman roolimme kansanedustajina ja ministereinä niin että me maksimoimme oman vaikutusvaltamme niissä pöydissä joissa vaikutetaan suomalaisten ihmisten työpaikkojen määrään suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan menestykseen suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan verotulojen määrään ja ylipäänsä vakauteen